herra puhemies

vasemmistoliiton edustajat sekä perussuomalaisten edustaja eivät tätä hyväksyneet tuoreessa hallintovaliokunnan lausunnossa

lisäksi on odotettavissa että nykyisten hätäkeskusten palveluksessa olevia poliiseja siirtyy lähivuosina varsinaisiin poliisin tehtäviin enenevässä määrin

vaikka tämä kaikki on ollut hallituksen tiedossa lisähenkilöstön palkkaamiseen ei kuitenkaan ole talousarviossa varauduttu

juuri äsken ministeri tosin ilmoitti että asia hoidetaan lisätalousarvion myötä

olen kuitenkin sitä mieltä että kun kaikki hätäkeskusten henkilöstön lisäkoulutuksen ja lisärekrytoinnin tarpeet ovat jo nyt olleet tiedossa olisi asia tietenkin tullut käsitellä normaalissa valtion tulo ja menoarviokäsittelyssä

meillä on hyväksyttävänä tai hylättävänä tämä hallituksen esitys pohjoismaiden välillä tulo ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja siihen liittyvä voimaansaattamislakiesitys

tähänkin vuoteen asti ovat puhututtaneet sekä ruotsista että suomesta tuloa saaneiden sairausvakuutus ja eläkeasiat

nyt ollaan luomassa taas uusi eriarvoinen ryhmä

kuopan hylkäysesitystä

herra puhemies

pienet korotukset eivät tilannetta paljon auta

erikoista on sekin että kaikkein vähävaraisimmille eli toimeentulotukea saaville lapsiperheille esitetty lapsilisien saaminen etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotukea määrättäessä on aina tyrmätty hallitusryhmien toimesta

jotta pienituloiset tulisivat paremmin toimeen vasemmistoliitto on tehnyt lakialoitteen sairausvakuutuslain mukaisten vähimmäispäivärahojen korottamiseksi

siihen liittyvä talousarvioaloitteemme on osa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ehdottamaa toimeentuloturvan vähimmäisetuuksien yhtenäistämistä ja tuloköyhyyden vähentämiseen tähtäävää sosiaalipoliittista linjausta

vähimmäisturvan osalta vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ehdottaa perusturvaetuuksien yhtenäistämistä ja korottamista täyden kansaneläkkeen tasolle verottomana

aloitteemme mukaan kaikilla sairauspäivärahaetuuden saajilla tulisi olla yhtä pitkä odotusaika eli karenssi etuuden piiriin pääsemiseksi ja työhistoriaa vailla olevien syrjivä kohtelu lopetettaisiin

lisäksi ehdotamme sairausvakuutuslakiin uutta säännöstä jonka mukaan sairaus ja vanhempainpäivärahaa nostettaisiin huollettavien lasten lukumäärän mukaan porrastetulla lapsikorotuksella

herra puhemies

mietinnössä on kuitenkin yksi puute

herra puhemies

pyysin puheenvuoron sen takia kun edellisessä puheenvuorossa yhden kohdan lopusta jäi tärkein asia eli loppupäätelmä kokonaan pois

valiokunnan olisi tullut ottaa painokkaasti kantaa siihen miten nyt hyväksyttävä lakipaketti voi käytännössä toteutua myös kansalaisten turvallisuuden kannalta katsoen kun hallitus ei ainakaan vielä ole päättänyt luopua pelkäksi henkilöstövähentäjäksi muodostuneesta valtion tuottavuusohjelmasta

näyttääkin siltä että hallitus ei haluakaan niihin ratkaisua vaan tyytyy vain toimimaan eräänlaisena toimitusministeristönä

tuottavuusohjelma vähentää henkilökuntaa useilla sadoilla henkilötyövuosilla

ellei rata asioissa kiviniemen ja kataisen hallituksen linja muutu miten voidaan edes kuvitella pohjoisten kaivoshankkeiden toteutuvan ilman kunnon rataverkkoa

eduskunta edellyttää huomioon ottaen poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen heikot henkilöstöresurssit että valtion tuottavuusohjelmaa ei sovelleta näillä hallinnon toimialoilla

herra puhemies

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys jota on

hallintovaliokunnan asiantuntijakuulemisessa on käynyt täysin selväksi että monien uusien viranomaistahojen toiminta voi käytännössä takkuilla melko pahoinkin

unto valppaan hylkäysesitystä

herra puhemies

kannatan ed

monilla eläkeläisillä omaishoitajilla on se epäkohta että saatu palkkio lasketaan palkkana saadun eläkkeen päälle ja sitten siitä maksetaan muita eli palkansaajia korkeampi vero

näin käy siksi että palkkio katsotaankin toisaalta sosiaaliturvaetuudeksi mikä ei oikeuta saadusta työtulosta normaalisti määräytyvään ansiotulovähennykseen

toisella ed

on ollut kyllästyttävää kuulla viikosta toiseen ministerien sanovan että kaikkien pienituloisimpien sosiaalietuuksia on tänä vuonna reilusti korotettu

kaikki me täällä kuitenkin tiedämme etteivät kaikkein pienituloisimmat eli toimeentulotukea saavat lapsiperheet ole hyötyneet mitään yhdestäkään lapsilisäkorotuksesta koska korotusta vastaava määrä vähennetään automaattisesti toimeentulotuesta

tähänkin epäkohtaan on saatava viimein parannus

tiusasen esitystä siitä että tämän metropoliselonteon mietintötekstistä poistetaan se kappale jossa sanotaan muun muassa että pääkaupunkiseudun kuntia tulee voida velvoittaa yhteistyöhön yhteiskunnan kokonaisedun saavuttamiseksi mikäli vapaaehtoisen yhteistyön osalta ei saavuteta riittäviä tuloksia

paras hankkeen paras anti tähän mennessä on ollut se että kunnissa sekä virkamiehet että luottamushenkilöt ovat alkaneet aidosti etsiä uusia malleja palveluiden järjestämiseksi kuntien yhteistoimin ja tämä on hyvä asia

tämä taitaa olla osa hallituksen uutta linjaa jossa jatkossa tehdään lainsäädäntöä uusin pakkokeinoin kuntien suuntaan

herra puhemies

kun emme tiedä kuinka pahaksi mahdollinen lama muodostuu on aivan selvää se että suomessakin tulee tehdä ratkaisuja ettei koko pankkijärjestelmä romahtaisi

siksi kannatan ed

pääministeri mari kiviniemen ja valtiovarainministeri jyrki kataisen hallitusohjelmassa mainitaan että hallitus jatkaa vanhasen toisen hallituksen kehysmenettelyä samoin kuin sen hallitusohjelman ja vaalikauden niin sanotun politiikkariihen päätösten toteuttamista

valittu linja ei vaikuta lupaavalta kun tiedämme vanhasen hallitusten jättäneen suurten uudistusten toteuttamisen puolitiehen ja varsinaisesti seuraavien hallitusten toteutettavaksi

kuntatalouden ongelmien takia hoitoonpääsyssä ja itse hoidon antamisessa oli suuria ongelmia

nyt olisi kiviniemen ja kataisen hallituksella ollut oikea paikka ottaa eduskunnan loppukaudeksi esiin kaikki ehdotonta ratkaisua odottavat suuret ongelmat mittasuhteineen jotta niihin voitaisiin löytää ratkaisu ensi kauden hallitusohjelmassa

kaikki tämä olisi ollut tärkeää sen vuoksi että on löydyttävä ratkaisut rautatieverkon rapautumiseen sekä julkisten palveluiden saatavuuden ongelmiin

näyttääkin siltä että hallitus ei haluakaan niihin ratkaisua vaan tyytyy vain toimimaan eräänlaisena toimitusministeristönä

rautatiet ovat vain yksi esimerkki

palvelurakenteita kyllä uudistellaan mutta hallitusohjelmasta ei löydy sanaakaan esimerkiksi uusista monien miljardien vuosittaisista lisälaskuista yhteiskunnalle mitkä syntyvät muun muassa diabeteksen ja jo keski ikäisiinkin usein iskevän alzheimerin taudin takia

jos hallitus jatkaa vanhasen linjoilla se myöntää vakavaan nuorisotyöttömyyteen vain rippeitä ongelman ratkaisemiseen tarvittavaan tarpeeseen nähden

sekin oli politiikkaa muttei hyvää eikä vastuullista politiikkaa

ukkola puheenvuorossaan esitteli miksi hän ei kannata käsittelyssä olevan lakiesityksen hylkäämistä ed

ukkola kyllä sitten luetteli omia syitään miksi lakiesitys ei ole hyvä ja toivoi myöskin puheessaan ettei esitystä hyväksyttäisi mutta koska en hänen sanamuodostaan saanut selvää kannattiko hän ed

vuolanteen hylkäysesitystä niin kannatan tässä nyt itse ed

herra puhemies

kuitenkin oli selvää että vaikeasti työllistyvien pitkäaikaistyöttömien suuri määrä pysyi koko ajan lähes yhtä suurena jolloin työllistämistuet olisi tullut päinvastoin pysyttää lähes entisellä tasolla

parin viime vuoden ajan aktiivisia työllistämistukia on suunnattu suhteessa aiempaa enemmän avoimelle sektorille kuntien ja kuntayhtymien kustannuksella

julkisella työvoimapalvelulla edistetään työllistymistä ensisijaisesti avoimille työmarkkinoille joko suoraan tai koulutuksen avulla

vanhasenkataisenkaan hallitus ei ole lainkaan kiinnostunut erittäin huonon sosiaaliturvan varassa elävän suuren pitkäaikaisjoukon toimeentulon tai työllistymisen parantamisesta

samalla tämäkään hallitus ei halua ylläpitää aktiivista työllistämistä kunnille ja kuntayhtymille julkisen palvelutason turvaamiseksi vaikka se olisi täysin perusteltua varsinkin kun suhdanteet nyt heikkenevät nopeasti

vasemmistoliitto haluaa kuitenkin tähän ongelmaan puuttua ja esitämmekin määrärahan lisäystä huomisessa äänestyksessä

kaiken kaikkiaan laman jälkeisten hallitusten sosiaaliturva ja työllistämispolitiikka on johtanut siihen että viidesosa kansastamme on tehty täysin osattomaksi vailla toivoa toimeentulon ja työllistymisen edes kohtuullisesta paranemisesta

usassahan äänestysaktiivisuus ei ole järin suuri

hallituksen esityksestä yliopistojen verovelvollisuudesta annetussa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä jää määrittämättä esityksen pääsisältö eli se mikä on yliopistojen elinkeinotoimintaa

yliopistojen verotettavaa elinkeinotoimintaa voi olla vain toiminta joka ei liity yliopistojen lakisääteisiin tehtäviin ja jolla on muun elinkeinotoiminnan kanssa kilpaileva voittoon pyrkivä luonne

tämä kanta otettiin siksi että ehdotetun säännöksen täsmälliset ja jopa ristiriitaiset perustelut tekevät säännöksestä erittäin epäselvän tulkita ja verovelvollisuutta on siten monissa tapauksissa erittäin vaikeata määritellä

valtiovarainvaliokunta kuittasi tämän perusongelman vain sanomalla että kaikkien toimintojen osalta ei ole mahdollista etukäteen yksiselitteisesti määritellä onko kysymyksessä yliopistojen verovapaaksi katsottavasta palvelutehtävästä vai yliopiston elinkeinotoiminnasta

näissä tilanteissa toiminnan luonteen arviointi tapahtuu tapauskohtaisen kokonaisarvioinnin perusteella jossa punnitaan toiminnan ominaisuuksien keskinäistä painottumista toisiinsa

lainsäädännön perusperiaate tulisi aina olla se että kaikki verovelvolliset voisivat aina etukäteen jo tietää toimintojensa seuraamukset

kuopan tekemää lausumaehdotusta

herra puhemies

kankaan esitystä

on todennäköistä että lain tultua hyväksytyksi niin sanottujen perusteettomien turvapaikanhakijoiden määrä vähenee eu jäsenmaista

kuitenkin jälleen ollaan luomassa tilanne missä eduskunnan päätöksellä kunnille tulee perusteettomasti uusia lisäkustannuksia

hallintovaliokunnan mietinnössä valiokunnan enemmistö pyytää kylläkin selvitystä siihen miten kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille ennen käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa mahdollisesti myönnettävä toimeentulotuki korvataan kunnalle valtion varoista

kuntien tehtäviä on lisätty valtion toimesta useiden vuosien ajan ilman että niistä kunnille aiheutuvia lisäkustannuksia olisi samalla korvattu täysimääräisesti kuntien valtionosuuksista päätettäessä

nyt käsillä oleva kiireellinen toimeentulotuen aiheuttama lisäkustannus näyttää tulevan samalla tavoin kuntien maksettavaksi kuin monet kunnille säädetyt lisätehtävät

eduskunta edellyttää että hallitus antaa eduskunnalle lakiehdotuksen toimeentulotuen osalta kuntien valtionosuusperusteiden muuttamiseksi niin että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle ennen käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa mahdollisesti myönnettävä toimeentulotuki korvataan kunnalle valtion varoista